miten poliiseja riittää jatkossa esimerkiksi pari ja perheväkivallasta aiheutuviin kotihälytyksiin ja onko varmaa että hälytysajat eivät veny entisestään

arvoisa puhemies

kiitän edustaja peltokorpea hänen käyttämästään puheenvuorosta

minä allekirjoitan täysin sen mitä terveydenhuoltoalan ihmiset sairaanhoitajat ja lääkärit ovat sanoneet

paperittomat kannattaa hoitaa heti ja välittömästi ja riittävällä hoidollisella tasolla

millä tavalla ministeri olette ryhtynyt valmistelemaan päätöstä jossa yhteiskunta tulee kantamaan oman vastuunsa myös ammattikoulutuksesta ja ammattiin ohjauksesta näitten potilaitten kohdalla

terveys ja hyvinvointierojen vähentäminen palvelujen turvaaminen sekä kuntien oman palvelutuotannon vahvistaminen siinä kiteytettynä sosiaali ja terveydenhuollon uudistuksen keskeiset tavoitteet

arvoisa puhemies

nimittäin me tiedämme että potilaita hoidetaan onnettomuuspaikoilla ja kotona elvytetään nesteytetään lääkitään siirretään sydämen rytmiä ja aloitetaan liuotushoidot

pohjois savossa ei todellakaan vastusteta vaalipiiriuudistusta mutta tätä hallituksen esitystä me emme oikein ymmärrä

näin ollen on tärkeää että ensihoitohenkilöstön ammattitaito on korkea ja myös hätäkeskus toimii moitteettomasti

molemmat savot ja pohjois karjala ovat lyöneet niin sanotusti hynttyyt yhteen ja olleet puoltamassa niitä alueelle ja itä suomelle tärkeitä hankkeita ja aloitteita

varsinkin kun paikoin perusterveydenhuolto ontuu suomalaisessa yhteiskunnassa eli palveluja ei ole riittävästi saatavilla ensihoidon asema nousee tavattoman korkeaksi potilasturvallisuuden näkökulmasta ja sen takia hätäkeskustoiminnan osalta ei täytyisi tehdä sellaisia turhia hallinnollisia mutkia ja päätöksiä jotka vaikeuttavat hätäkeskuksen toimintaa

nyt on suuri pelko ja riski että kun etelä savo erkaantuu kymin puolelle se vaikuttaa myös meidän yhteistyöhömme

toivottavasti nämä terveiset nyt sitten menevät poissa olevalle ministerille koska hätäkeskuksen nykyiset järjestelyt joita ollaan tekemässä täytyy todella pysäyttää niin kuin tässä salissa yli puoluelinjojen on vaadittu

erot ovat selviä

mutta voiko se olla niin että meillä ei ole minkäännäköisiä ajatuksia siitä mitä se tuleva puolustusvoimien budjetti ehkä olisi mitä se pitäisi sisällään ja mitä sillä rahalla pitäisi saada aikaiseksi

arvoisa puhemies

arvoisa puhemies

minun on vaikea ajatella että me ihan sokkona menisimme seuraaviin vaaleihin ja tämä on kuulkaa iso vääntö nyt sitten siinä työryhmässä kun me mietimme mitä me saisimme aikaiseksi

muutoksia ei tule puolustusvoimille laissa määriteltyihin tehtäviin valtion sotilaallinen puolustaminen muiden viranomaisten tukeminen sekä osallistuminen kansainväliseen kriisinhallintaan säilyvät

itse ajattelen että eihän siihen ole muuta korjausta kuin uutta työntekijäjoukkoa lisää ja ihmisten hyvinvointia kasvamaan mutta haluaisin kuulla mitä te sillä tarkoititte

vaikka ikäluokat tulevaisuudessa näyttäisivät kasvavan on vaikea arvioida kuinka suurella osalla asevelvollisista on valmiudet suorittaa asepalvelusta kokonaisuudessaan

oikeuspoliittinen tutkimustoiminta on tietysti kansalaisten oikeudenmukaisuuden näkökulmasta todella tärkeää työtä ja nyt on suuri huoli että se yksikkö ei pysty tekemään sitä työtä mitä sinne kuuluisi ja nyt kysynkin teiltä mitä tämän asian korjaamiseksi voidaan tehdä ja oikeastaan aika pikaisesti että saadaan asiat kuntoon

sdp on esittänyt että lääkäreiden koulutukseen liittyvä työvelvoite perusterveydenhuollossa pidennetään vuoden mittaiseksi

kertausharjoitusten väliaikaiseen vähentämiseen sen sijaan sisältyy riski että väliin jäävät vuodet heikentävät reserviläisten valmiutta ja maanpuolustustahtoa

meillä ei ole varaa menettää osaavaa ja motivoitunutta reserviä ja siksi on perusteltua pohtia vielä kertaalleen löytyisikö taloudellisia resursseja lieventää uudistusta tältä osin

uudistuksen peruslähtökohta on maanpuolustuksellinen

kun viime kaudella tämän lakiesityksen tein niin ei tainnut salissa olla ristin sielua kuuntelemassa

se päättää palveluiden järjestämisestä se tuottaa palveluita itse se voi tarvittaessa järjestää osaavaa kilpailutusta ja se toimii luotettavana työnantajana ja yhteistyökumppanina

suurista työpaikkamenetyksistä kärsivillä seuduilla on täysi oikeus vaatia että valtio osoittaa näille paikkakunnille todellista kompensaatiota työllistämisen ja muiden aluepoliittisten toimien muodossa ja valtiovallalla on velvollisuus näin myös tehdä

meidän täytyy nyt tässä salissa vaan miettiä kaikki ne keinot millä me pystyisimme saattamaan ihmiset alkoholinkäytössä säällisempiin tilanteisiin ja sitä selkeästi vähentämään

kustannuksista kun on puhuttu kun lasketaan vielä sitten rikkoutuneet perheet ja särkyneet mielet ja lasten huostaanotot ja elämän pilalle menemiset niin ne alkoholihaittojen kustannukset tulevat olemaan paljon suuremmat kuin mitä nyt näissä virallisissa laskelmissa on

ilman aitoa sektoriministeriöiden välistä koordinaatiota valtion toimenpiteet voivat osua samaan alueeseen kohtalokkain seurauksin ja tässä minä toivon hyvät ministerit että teette vähän enemmän yhteistyötä jatkossa

sinällään minulle kyllä oikein hyvin käy sekin että ravintolat menevät aikaisemmin kiinni mutta olen ymmärtänyt että ravintolat eivät halua niputetaan aikaa eikä sen pää tätä aikaisempaa kiinnioloaikaa edes ottaa pieneen mieleensä

ette siirtele palikoita omassa nurkassa vaan teette ne siirrot yhdessä jolloinka vaikutukset ovat vähäisemmät ja vähemmän vahingoittavat alueitten osalta

mutta näitä asioita täytyy nyt miettiä

se on ihan totta että jos ravintolat menevät aikaisemmin kiinni tai niitä ei kannata pitää auki koska alkoholinmyyntiä ei ole se tietysti vaikuttaa työntekijöitten työaikaan ja niin edelleen

tälle hallituksen työlle sosialidemokraatit antavat täyden tuen ja luottamuksen

vaikka uudistus on maanpuolustuksellisesta näkökulmasta harkittu pitää suhtautua erittäin vakavasti siihen että rakennemuutoksen seurauksena ihmiset menettävät työpaikkansa

mutta meillä on paljon esimerkiksi ravintolatyöntekijöitä jotka sanovat että voi kun pääsisi vähän aikaisemmin kuin neljän aikaan tai puoli viiden aikaan lähtemään kotiin koska on pienet lapset ja monet ovat yksinhuoltajia ja tulee näitä lastenhoito ongelmia

sosialidemokraatit korostavat että muutoksessa valtion tulee toimia hyvän työnantajan periaatteen mukaisesti ja muutenkin tehdä kaikkensa ihmisten uudelleentyöllistymisen eteen

se on ihan totta että myynti ravintolassa loppuu puoli neljä puoli kolme mutta ravintolat menevät kiinni sitten kolmelta neljältä

viranomaisyhteistyön osalta on huolehdittava tukitoimien ohjaamisesta myös niille toimialoille joilla puolustusvoimien osallistuminen heikkenee

kaikki tiedätte että ennen valomerkkiä joka paikassa vaan kehotetaan että ottakaa vielä jotakin kohta tulee valomerkki niin että käytännössä sitä tarjoilua on kyllä sinne neljäänkin asti

suomi on länsimainen oikeusvaltio jossa toimitaan järjestäytyneesti ja poliittiset päättäjät tarvitsevat oikea aikaista tietoa demokraattisten päätöksiensä tueksi

pidämme välttämättömänä että tämän kokoluokan uudistuksia valmistellaan jatkossa avoimemmin ja laajemmin myös alue ja yhteiskuntapoliittisten vaikutusten osalta

arvoisa puhemies

nyt oikeastaan kysyisin ministeriltä mikä käsitys teillä on työhyvinvoinnin tilasta koko meidän tuomioistuinjärjestelmässämme ja erityisesti tietysti syyttäjälaitoksessa

toisaalta kysyisin siitä kun eyn ihmisoikeustuomioistuin on meillä semmoisena portinvartijana näitten käsittelyaikojen suhteen millä tavalla on kotimaassa arvioitu perusoikeuksien toteutumista nimenomaan käräjä ja muiden oikeusasioitten käsittelyn näkökulmasta

olemme saaneet kaiken sen tiedon mitä jaosto on tarvinnut tehdäkseen mietintöön oman näkemyksensä

arvoisa puhemies

arvoisa puhemies

useissa puheenvuoroissa on tullut esille tyttöjen ja naisten aseman huono tilanne afganistanissa tosin se on parantunut menneisiin aikoihin nähden

arvoisa puhemies

nyt sotilashenkilöstön puolelta on esimerkiksi toivottu että nämä vauriot nähtäisiin palvelussairauksina ei tapaturmina jolloinka sitten jouduttaisiin miettimään sotilastapaturmalain muuttamista ja tämä on varmaan sellainen asia josta kannattaa keskustella

millä tavalla tyttöjen naisten ja lasten asema ja oikeusturva toteutuisi maassa nykyistä paremmin eli minkälaiset suunnitelmat siitä on

sitten taas toisaalta siellä paikan päällä olevat kriisinhallintatehtävät mitä tarvitaan täytyisi kyllä huolehtia myös sosiaali ja terveydenhuollon osalta sillä tavalla että joukot siellä saisivat sen avun mikä tarvitaan jos tämmöisiä hankalia tilanteita tulee joissa sotilaat vahingoittuvat joko psyykkisesti tai fyysisesti

kieltämättä tässä on vähän sellainen vaara että osa ammattiautoilijoista nousee niin kuin tikun nenään ja sen takia tästä on nyt tärkeä keskustella laajemmin eikä pelkästään vain päivähoito ja koulukuljetusten osalta

lapsia täytyy suojella kaikilla tavoin niin myös sillä tavoin kuin tämä lakiesitys nyt esittää

mutta vielä suurempi vaara lapsille ovat ne aikuiset jotka käyttäytyvät epäasiallisesti ja joita he arjessaan kohtaavat lähdetään lasten hyväksikäytöstä huonosta kohtelusta epäasiallisesta käyttäytymisestä

nyt on valvottava sitä että tämä alkoholilukkoasia etenee myös käytännössä ja huolehdittava siitä ettei kuljettajien tai niitten aikuisten jotka lasten kanssa ovat tekemisissä valvontaa jätetä tämmöisen mekaanisen vempeleen varaan vaan että sitä vuorovaikutusta ihmisten välillä joka tapauksessa on olemassa

itse ajattelen että vaikka täällä on puhuttu paljon tästä päihdehoidosta ja sen puutteista ja olen samaa mieltä puhujien kanssa niin kait se ensimmäinen askel on kuitenkin se että me estäisimme sen ensimmäisen ajon humalassa koska jos se ensimmäinen ajo onnistuu ja onnistuu vielä niin etteivät poliisit satu olemaan liikenteessä tai ei ole muuta ulkopuolista joka siihen puuttuu niin se toinen kerta tulee herkemmin

siinä mielessä tämä valistus ja puuttuminen ja asiasta keskustelu on ensiarvoisen tärkeää

en voi hyväksyä sitä että ihmisten koteihin tässä suhteessa tiloille mennään luvatta enkä voi hyväksyä sitä että eläimiä päästetään vapaaksi oman onnensa nojaan

niin kuin edustaja salolainen sanoi niin tiettyjä asioita olisi jo ennen tätä pitänyt tapahtua suhteessa turkistarhojen olosuhteisiin ja eläinten hyvään kohteluun

viimeöisestä sähköpostitulvasta sanon vain diplomaattisesti sen että se tuskin toi sitä myönteistä tulosta mitä oli ajateltu

arvoisa puhemies

suomessa on edelleenkin hyvin vaikea päästä eläkkeelle ja usein kyse on siitä että ihmiset ovat monisairaita jolloinka paraneminen kestää pitkään kuljetaan sairauslomien kautta määräaikaiselle eläkkeelle sitten pysyville eläkkeille

hän selvästi kannattaa kuntauudistusta jota hallitus esittää

kuntauudistus ja sosiaali ja terveydenhuollon palvelurakenneuudistus on iso hanke jossa meidän täytyy onnistua jotta me pystymme vastaamaan tämän päivän haasteisiin puhumattakaan sitten tulevaisuuden haasteista

nyt kysyisin ministeri virkkuselta millä tavalla sosiaali ja terveydenhuollon asiantuntijat on kytketty tähän kuntapalvelurakenneuudistuksen valmistelutyöhön sillä tavalla että heidän asiantuntemuksensa tulisi huomioiduksi koska minulla on vähän nyt sellainen pelko että sillä puolella tarvittavat uudistustarpeet eivät tule riittävästi esille jos sosiaali ja terveysministeriö ja sitä kautta asiantuntijat eivät ole tiukasti mukana tässä valmistelutyössä

kun nyt tänään on kuunnellut sosiaali ja terveysvaliokunnan jäseniä niin näyttää siltä että liki kaikki asiantuntijat ovat olleet sitä mieltä että tämän eläkkeen lepäämisajan olisi pitänyt olla vähintään se viisi vuotta

minun järkeni ei sano sitä että siitä olisi jotakin haittaa yhteiskunnalle jos siinä olisi tavallaan pitempi jakso näillä ihmisillä koettaa ponnistautua työkykyiseksi